tutustuin viime viikolla jokelan vankilaan ja kyllä siellä tuli sellainen olo että tehdäänkö maassamme tällä hetkellä kriminaalipolitiikkaa raha edellä

miten tässä asiassa ollaan etenemässä

sitten vielä aurinkoenergian hyödyntäminen

on varmasti aihetta keskustella tietysti rauhasta ja tilanteen vakauttamisesta ukrainassa mutta myös krimin tilanteen ratkaisu on osa tätä kokonaisuutta

saksa esimerkiksi käyttää huomattavasti enempi pientaloissa aurinkoenergiaa ja itse asiassa kovinkaan suurta eroa ei ole siinä hyötysuhteessa joka olisi meillä saavutettavissa

tässä tilanteessa lakivaliokunnan puheenjohtajalla janina anderssonilla oman valiokuntansa kanssa on keskeinen rooli ja toivon että otatte tämän lakialoitteen sen ansaitsemaan ja arvoiseen käsittelyyn

yksi mahdollisuus on tietysti oppisopimuksen lisääminen mutta myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen siihen suuntaan että esimerkiksi viimeinen vuosi voitaisiin pääsääntöisesti opiskella työpaikoilla tuon mestarikisälli ajattelun mukaisesti

arvoisa puhemies

kun meillä on laillisia hyviä pelejä tarjolla tulevaisuudessakin niin olen vakuuttunut siitä että veikkaus taikka pelituottorahat mitä ne tulevaisuudessa ovat kehittyvät myönteisellä tavalla eivätkä kuitenkaan niin että tuo ongelmapelaaminen lisääntyisi ja se on yksi hyvä keino pystyä kasvattamaan näitä taiteilijaeläkkeitä tuosta nykyisestä noin tuhannesta eteenpäin

olen samaa mieltä edustaja tiilikaisen kanssa että mielekästä tekemistä ja tietä arkeen pitää tasoittaa mutta tällä hetkellä meillä avovankiloissa on sellaisia vankeja jotka eivät sinne kuulu

tässä hallituksen vuosikertomuksessa ovat yllättävän pienellä itse asiassa kokonaan puuttumaan jäävät tapahtumat terroristijärjestö daeshin toimesta syyriassa irakissa ja levantissa

toisaalta onko tässä kyseisessä asiassa joka eilen nousi esille olemassa esimerkiksi viestinnän kannalta sellaisia haasteita kun myydyt alueet ovat nimenomaan tele ja tietoliikennemastojen lähellä

en voi olla kuin yhtä mieltä ed

salolaisen kanssa siitä että me tarvitsemme ympäristönsuojelua mutta me tarvitsemme myös painotusta lisää luonnonsuojelunkin puolelle

arvoisa puhemies

maailmanlaajuisesti päästöt kasvavat nopeasti etenkin kehittyvissä maissa

arvoisa puhemies

kysyisin ministerin mielipidettä

toisaalta näissä maissa voidaan tehdä todella paljon päästöjen vähentämiseksi esimerkiksi ottamalla käyttöön uutta teknologiaa ja suojelemalla metsiä

kansallispuiston

myös oikeusprosessit kestävät liian kauan erityisesti seksuaalirikoksissa ja lapsiin kohdistuvissa rikoksissa

isil järjestö on terrorisoinut tätä aluetta ja aiheuttanut myös merkittävää muutosta meidän euroopan turvallisuustilanteeseen mutta myös kotimaamme turvallisuustilanteeseen

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

ja kyllä tästä täytyy antaa kiitosta että näitä erilaisia uudenlaisia eri puolelle suomea tulevia kansallispuistoja nyt viedään eteenpäin

vastikään oajn puheenjohtaja erkki kangasniemi ja poliisiylijohtaja mikko paatero nostivat esille jokelan ja kauhajoen tapahtumien jälkeiset koulu uhkausongelmat

arvoisa opetusministeri

meidän on oltava tukena jotta kehitysmaat voivat vähentää päästöjään ja jotta ne pysyvät mukana teknologisessa kehityksessä

voitteko vielä kerran todeta ja alleviivata eduskunnan edessä että huhut ovat vääriä eli suomalaisille ja eurooppalaisille opiskelijoille ei olla esittämässä lukukausimaksuja eikä tällaista olla valmistelemassa opetusministeriössä

meillä on kasvava määrä taiteilijoita jotka odottavat tätä ja tietysti yksi tärkeä asia on se että kaikki taide ei koskaan tule olemaan eikä sen pidäkään olla sellaista että se elättäisi niin sanotusti bisnesmielessä ja silloin pitää olla tämäntyyppisiä järjestelmiä tulevaisuudessakin niin että toimeentulo on taattu myös sen taiteilijauran jälkeen

nämä tulee pystyä hoitamaan tulevaisuudessa nopeammin niin että tuo parantumisprosessi ja rikoksen unohtaminen olisi mahdollista eikä niitä revittäisi kerta toisensa jälkeen uudelleen auki

tästä tulemme siihen onko näistä eun turvatakuista aidosti meille apua

kysyisin asianomaiselta ministeriltä

olisitteko te valmis edesauttamaan tätä ja näin avaamaan oppisopimusta uudistamalla koulutussopimuksen suuntaan paikkoja tekemällä oppiville nuorille

välimeren pakolaiskriisi on sellainen mitä tässä ei käsitellä ja vuosikertomus ei käsittele myöskään kasvanutta uhkaa suomessa sisäisen turvallisuuden uhkaa ei terroristiuhkan kasvua eikä myöskään kotouttamisen ongelmia joista osa liittyy daesh järjestön riveihin lähteneisiin suomalaisiin

ruotsissahan on jo herännyt keskustelua ja pohdintaa siitä onko näillä turvatakuilla loppupelissä oikeasti merkitystä ja lisäarvoa maan turvallisuudelle

mikä oli näiden kirjaimien suurin ero niin suurin ero oli nimenomaan se että edelliset kirjaimet oli tehty aikakaudella jolloin käytettiin mustekynää ja silloin oli tärkeää että kaikki kirjoitus voitiin tehdä nostamatta kynää paperista ja tämä oli vaikeaa vasenkätisille

kehitysmaiden on myös itse osoitettava sitoutumisensa päästövähennystoimiin

kansallispuiston eli etelä konneveden kansallispuiston käsittelyn

ei ole tarkoituksenmukaista että maksetaan isoja summia ilmastorahoitusta ilman varmuutta päästövähennystoimien riittävyydestä tai niiden toteutumisesta

arvoisa puhemies

onko hallitus ryhtymässä toimenpiteisiin

toivon että nämä asiat eivät kuitenkaan jää huomiotta sillä niillä on suuri vaikutus niin koko euroopan turvallisuuteen kuin tulevaisuuteenkin kuten myös kotimaamme turvallisuuteen

periaate siitä että ilmastorahoituksen ja kehitysmaiden päästövähennystoimien tulee olla mitattavissa raportoitavissa ja todennettavissa on erityisen tärkeä ilmastosopimuksen käytännön toteuttamisen kannalta

ymmärtääkseni kaupat ovat syntyneet hyvinkin vapaaehtoisesti eli siellä on ollut myyjä suomalainen myyjä tai joku muu myyjä joka sitten on tehnyt kaupat ja yleensä kauppahinta on ollut tuo määrittelevä tekijä

tämä teijon kansallispuisto aiheutti keskustelua aika paljon jo etukäteen ennen kuin valtioneuvosto oli asiaa loppuun käsitellyt

rahoitusta ei tule myöskään sälyttää ainoastaan teollisuusmaiden vastuulle

kun edustaja niikko muun muassa nosti esille sen mikä on suomalaisten etu niin uskoisin että aika monella näistä alueista pidetään erittäin merkittävänä myös sitä että venäläistä turismia tulee suomeen

tässä toimintakertomuksessa käydään hyvin läpi myös meidän maanpuolustuksen tilannetta myös yhteistyön syventämistä suomen ja ruotsin välillä

haluaisin hieman kuulla lisää tästä mahdollisuudesta joustaa ja sanoa ei sillä jos me sanomme ei niin todennäköisesti silloin kun me olemme avun tarpeessa ja apua pyytämässä meille myös sanotaan helpolla ei

valtion maille perustettavalla alueella saa siis teijon kansallispuistossa erityissäännön turvin metsästää hirviä ja peuroja loppuvuoden aikana ja tähän metsästykseen pitää tämän nyt käsittelyyn tulleen lain mukaan saada metsähallituksen erillislupa

idea on edustaja lauslahti juuri se että kirjaimet ovat sen näköisiä mitä normaalissa arjessa lehdissä televisiossa lapset näkevät ja se on tavoite ollut tässäkin että ne kirjaimet ja numerot ovat sellaisia jotka ovat arkipäivän käytössä

itse toivon että työnsä aloittava hallitus lähtee aktiivisesti ja vahvasti uudistamaan lainsäädäntöä niin että edes tuo avunanto tai avun vastaanottaminen olisi tulevaisuudessa mahdollista

tahkovuori on rakentunut hyvin pitkälle venäläisten turistien varaan mutta ennen muuta venäläisten investoijien varaan

on myös tärkeää pitää kiinni innovatiivisten rahoitusmekanismien kehittämisestä ja niiden käyttöönotosta

mutta kyllä kun entisenä opettajana muistelen sitä millä tavalla muun muassa internetmaailma kouluihin tuli ja lasten arkeen niin erittäin suuressa roolissa on tänä päivänä ja oli silloin luonnollisesti se kodin rooli mutta myös koulun rooli

luvasta ja näistä metsästysalueista neuvotellaan tämän lain mukaan vuosittain alueella toimivien metsästysseurojen kanssa

kansainvälisen rahoituksen toteuttamiseksi on kehitettävä kustannustehokkaita ja markkinaehtoisia ratkaisuja joista tiedonanto mainitsee muun muassa päästöoikeuksien huutokauppaan liittyvät maksut

itse olen huolissani venäjän toimista ukrainassa ja toivon että suomi jatkaa aktiivista työtä niin eun kanssa kuin kahdenvälisinkin suhtein tilanteen lopulliseksi ratkaisemiseksi

nyt täytyy kyllä muistaa se ettei menisi lapsi pesuveden mukana

tässä kuitenkin puhutaan hyvin isosta kysymyksestä

ja ympäristöministeriö on esittänyt että kansallispuistoa varten erillistä viranomaiset metsästäjät ja muut tahot yhdistävää menettelyä kehitetään ja sovitaan kuinka paljon vuosittain näitä sorkkaeläimiä alueella voidaan metsästää

itse haluan edetä tässä niin että huolehdimme siitä että tulevaisuudessakin suomi on kiinnostava investointikohde niin venäläisille investoijille kuin myös muille ulkomaalaisille investoijille

ilmastorahoitus ei myöskään saisi maksujen kohdistumisella vääristää kilpailua eli me tarvitsemme yhteisiä globaaleja rahoitusmalleja

muistan sen miten tuossa noin kymmenen vuotta sitten vielä tilanne oli se että perheissä eivät vanhemmat oikeastaan edes tienneet minkälainen maailma internet oli missä jo silloin lapset ja nuoret liikkuivat hyvinkin luontevasti

arvostettu puhemies

kehitysmaissa on nimittäin myös teollisuutta ja elinkeinotoimintaa joka toimii ja kilpailee kansainvälisilläkin markkinoilla ja myös pärjää siellä

myös peruskoulussa opitaan eri tavalla

muussa tapauksessa hirvien ja peurojen metsästykseen tarvitaan puiston alueella aina erillislupa ja hirven ajaminen sen sijaan alueella on lain mukaankin sallittua

kyllä se on juuri näin kuin edustaja holmlund toi esille että tämä sinisilmäisyys internetissä on jotenkin kovin tavanomainen piirre ja siihen sortuu varmasti siellä helpolla itse kukin erilaisissa tilanteissa

arvoisa puhemies

meidän osuutemme ilmastolaskusta maksavat joka tapauksessa suomalaiset kotitaloudet ja suomalaiset yritykset oli sitten kyse kasvavista veroista tai energialaskuista

kyllä se erityisesti täällä helsingissä tänä päivänä monilla kuljettajilla on olematonta ja toivon että siihen kiinnitetään kyllä huomiota

pidän hyvänä sitä että tähän lakiin on myös kirjattu toive jonka mukaan järveen istutettaisiin tulevaisuudessa mieluumminkin kotimaisia kalalajeja

lapset kouluissa ja opettajatkin odottavat tätä

on sitten kyse minkälaisista huijauksista tahansa taikka seksuaalirikollisuudesta tai muusta niin se on omanlaisensa maailma ja se vaatii myös meiltä aikuisilta aivan erityistä tarkkaavaisuutta kaikessa toiminnassa

kustannusten minimoimiseksi voimme huolehtia siitä että omissa päästövähennystalkoissamme kiinnitämme huomiota keinojen kustannustehokkuuteen

jostain syystä te arvoisa opetusministeri kiuru ette ole tätä hallituksen päätöstä noudattanut

on aivan merkittävä ero siinä jos kuljet tuolla muualla päin suomea taksilla kuin täällä helsingissä jossa lähes kaikki kohteet kaikki kadut laitetaan navigaattoriin ja silloin ei tuo lainsäädäntö toimi

tietysti metsästyksestä yksi tärkeä huomio on se että vieraslajien poisto on tässäkin kansallispuistossa mahdollista niin kuin muissakin

kokoomuksen ilmasto ja energiapolitiikassa päästövähennykset ovatkin ensisijaisessa asemassa

pidän hyvänä sitä että myös näitä nopeita keinoja puuttua rikollisuuteen on helpotettu internetissä muun muassa näiden hälytysjärjestelmien ilmiantonappien ja muiden kautta

on tärkeää että supikoiraa minkkiä ja tämäntyyppisiä voidaan tarpeen mukaan harventaa ja antaa näin suomalaiselle luonnolle mahdollisuus kehittyä hyvin ja ilman sitä että jokin vieraslaji esimerkiksi valtaisi kohtuuttomasti aluetta

ne tulee maksimoida kaikkia tehokkaita keinoja käyttäen

energiamuotoja ei kokoomuksen mielestä kannata jakaa hyviin ja huonoihin vain ideologisin perustein vaan tehokkuus päästöjen vähentämisessä olkoon ratkaiseva tekijä

arvoisa puhemies

olisin itsekin hivenen vielä jatkanut tuota sakonmuuntokeskustelua joka tietysti liittyy tähän senkin kautta että rikosten ehkäisy on tärkeä tavoite niin kansainvälisessä mielessä kuin tietysti suomenkin sisällä mutta pysytään nyt kuitenkin tässä aiheessa

yksi asia joka nousi lähetekeskustelussa esille oli huoli siitä että monella pienellä paikkakunnalla takseja ei ole useita ja niistä valtaosa on näillä ikääntyvillä kuljettajilla

pidän myönteisenä myös sitä että teijon kansallispuisto niin kuin kansallispuistot yleensä säädetään erillislailla ja pitää muistaa että tässä erillislaissa on aina mahdollista ottaa huomioon nämä paikalliset metsästysasiat

päästövähennystavoitteiden kansainvälisyys joka toteutuisi ilmastosopimuksen myötä on kokonaisuudessaan tärkeä suomen elinkeinoelämän menestymiselle ja kilpailukyvyn säilymiselle

nousiko asiantuntijakuulemisessa esille kysyisin valiokunnan puheenjohtaja jokiselta tämä huoli joka lähetekeskustelussa tuli että syntyisi tilanteita joissa nämä taksiluvat joita on vain tietty määrä olisivatkin vain näillä ikääntyvillä kuljettajilla jotka eivät ajaisikaan säännöllisesti arkiajoa ja päiväajoa viikonloppuja iltoja vaan ajaisivat vain niin sanotusti silloin tällöin hieman niin kuin harrastusmielessä jolloin syntyisi tilanne että ei taksia saisikaan kaikkina vuorokaudenaikoina ympäri suomen

tästä aiheesta näiden eri rekistereiden käyttämisestä on puhuttu tässä salissa lukuisia kertoja

suomelle tärkeä neuvottelukysymys on myös hiilinielut

muistan kuinka edellisellä kerralla kun puolustin sitä että rekistereiden käyttöä tehostettaisiin sain lukuisia yhteydenottoja siitä että olemme viemässä tätä maata kovaa vauhtia kohti poliisivaltiota jos näitä rekistereitä käytämme sillä tai tällä tavalla

pahimmassa tapauksessa epäsuotuisa neuvotteluratkaisu voisi nimittäin aiheuttaa meille satojen miljoonien eurojen lisälaskun vuodessa

silloinen edustajakollegamme juha hakola ryhtyi tässä asiassa toimeen kun liedon arvokuljetusryöstö tapahtui

siellä tilanne oli erityyppinen ja siellä päädyttiin hieman erilaiseen ratkaisuun mutta sielläkin on mahdollista tällaisissa tilanteissa käyttää poikkeuslupia

suomen onkin kokoomuksen mielestä aktiivisesti tehtävä töitä näissä neuvotteluissa sen eteen että hiilinielujen laskentamalli kohtelee suomen hiilinieluja oikeudenmukaisesti eikä todellisesta hiilinielusta voida laskennallisesti tehdä päästöä

esitys promillerajan laskemisesta veneliikenteessä vesillä on hyvä ja perusteltu

siinähän oli kyse sen tyyppisestä tilanteesta että oliko kyse vasta harjoitteluvaiheesta vai oliko itse rikoksen suorittaminen lähtenyt liikkeelle

salon teijon kansallispuisto siis perustetaan varsinais suomen maakuntaan

aika usein suomessa törmää siihen että ihmisillä on huomattavasti matalampi kynnys tarttua veneen rattiin kesäiltana taikka kesäyönä kuin siirtyä sitten auton rattiin

kyllä itse näen niin että on varsin perusteltua että me pidämme huolta siitä että erilaisista vakavista rikoksista jäätäisiin kiinni

silloin meistä silloisen eduskunnan kansanedustajista yli sata allekirjoitti tuon aloitteen ja nyt olemme siinä pisteessä että oikeusministeri henrikssonin johdolla tänne on saatu esitys jonka lakivaliokunta on läpikäynyt ja tehnyt siihen myös korjauksia tiukennuksia tarkennuksia joita muun muassa edustaja tolvanen täällä esille toi

arvoisa puhemies

neuvotteluita ovat varjostaneet epäilyt ilmastotutkimuksen oikeellisuudesta ja päästövähennysten todellisesta tarpeesta

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja edustaja holmlund puhui että tässä on tavoitteena yksinkertaistaa ja selkeyttää tilannetta ja toivon niin että tässä mennään oikeaan suuntaan

vai onko sitten syytä entistä enempi vapauttaa takseja tästä sääntelystä ja antaa taksimarkkinoille tulla sitten samalla tavalla yrittäjiä lisää jos he kokevat että takseille on kysyntää

tämä asiahan on noussut esille myös liedon tapauksen jälkeen koulusurmien kohdalla ja sitten tuon kaappaus taikka kidnappaustapauksen yhteydessä jonka valmistelu ja suunnittelu tapahtui virossa

toki olen edellä puhuneiden muun muassa edustaja pekosen ja pelkosen ja tolvasen ja lukuisien muiden edustajien kanssa samaa mieltä että on syytä seurata sitä pitäisikö tätä alempaa promillerajaa tulevaisuudessa noudattaa myös kaikessa vesiliikenteessä

arvoisa puhemies

mutta en kyllä sitäkään logiikkaa ymmärrä että meillä jos johonkin ammattiin joskus valmistumme sen jälkeen niin kuin tässä edustaja packalen toi esille syntyisi poliisimiesten toimistotyöosasto johon sitten siirretään odottamaan eläköitymistä vaan kyllä minun mielestäni homman pitäisi mennä niin että joku tehtävä on ja sitä pystytään hoitamaan tiettyyn vaiheeseen

itse toisaalta olen myös miettinyt sitä että kun näitä rekistereitä kootaan niin joskus tuntuu varsin erikoiselta kun rekisteriin kalliilla järjestelmällä saadaan lisää näytteitä että sitten lainsäädännön takia ne pitää sieltä hävittää hyvin nopeasti

rangaistavaksi tullaan säätämään siis tapon murhan surman törkeän pahoinpitelyn panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu ja niiden tekemisestä sopiminen

eikö se olisi meidän kaikkien edun mukaista että nuo rekisterit kasvaisivat maailmanlaajuisestikin niin että esimerkiksi seksuaalirikoksissa kiinni jäämisen kynnys tulisi entistä matalammaksi ja toimisi näin myös

arvoisa puhemies

jos emme nyt tee mitään saatamme maksaa kovan hinnan toimettomuudesta tulevaisuudessa

hallitsematon ilmastonmuutos lisää inhimillistä kärsimystä ja kustannukset voivat kasvaa moninkertaisiksi verrattuna päästövähennysten aiheuttamiin kuluihin

lakivaliokunta toteaa omassa mietinnössään että esitys myös parantaa poliisin mahdollisuuksia puuttua erittäin vakavien ihmisten henkeen ja terveyteen tai vapauteen kohdistuvien rikosten valmisteluun ja siten edistää kyseisten rikosten torjuntaa

arvoisa puhemies

jäin myös miettimään kun hallituksen esitystä ja mietintöä luin sitä aiheuttaako tämä jonkinlaisia ongelmia tämän ammattimaisen liikenteen määrittelyssä